suomen talouden tilanne on vaikea mutta ei kannata myöskään luoda liioitelluilla mielikuvilla pelkoa ja epätoivoa ihmisille vaan luoda positiivista uskoa siihen että nämä ongelmat voidaan ratkoa

tarkoitus on siis saavuttaa merkittävää käsittelyaikojen nopeutumista ja parantaa sitten myös valvonnan ja luvituksen laatua

kysyn pääministeri

oletteko edelleen asiantuntijoiden kritiikistä riippumatta yhtä mieltä tämän tilannekuva arvionne kanssa edelleen ja oletteko sitä mieltä että näin kovat keinot leikata hoitajien palkoista ovat perusteltuja vaikka pehmeämpiäkin keinoja olisi

fosforipäästöt eivät ole niin merkittäviä turvetuotantoalueilla mutta kiintoaine ja humuspäästöt muuttavat vesistöjen luonnetta

elikkä toisin sanoen hyvin nopealla aikataululla maailman laivaliikenteen päästöihin puututaan kaikilla tavoin ja tässä suomalainen ympäristöteknologia ala joka on ihan maailman huippua tulee saamaan isot globaalit markkinat ja myös sitä pyritään nyt edistämään että tässä piti tutkia sitä syntyy

nyt ministerille iso haaste siitä että se asetus oikeasti toteuttaa riittävät alamitat ja rajoitukset jotta kaikille riittää sitten lisää kalaa kalastettavaksi

siinä on siirrytty sellaiseen menettelyyn että nykyistä ympäristönsuojelulakiakin pitää tulkita aluehallintovirastoissa niin että jatkuvien huomautusten ja kehotusten kierteen sijaan toistuvissa ympäristöongelmissa on otettava käyttöön hallintopakkokeinot ja oikeudelliset uhkakeinot toiminnan keskeyttämisellä uhkaamisella tai uhkasakolla uh kaamisella riittävän aikaisessa vaiheessa jotta yritystoimijat tiedostavat että lakia ei saa rikkoa siitä joutuu nopeasti vastuuseen ja nämä asiat pitää ennalta ehkäisevästi hoitaa kuntoon

selvityksen teettäminen hakijan kustannuksella puutteellisen hakemuksen hylkääminen jos sitä ei pyynnöstä huolimatta täydennetä ja uusi säännös yksinkertaisesta selventävästä luvan muuttamisesta

nyt me olemme etenemässä näiden kokeilujen pohjalta siihen suuntaan että yhä enemmän saataisiin pysyväluonteista mittausta ja siirryttäisiin tämmöiseen jatkuvakestoiseen mittaukseen ja parempiin käytäntöihin siinä että varmistetaan että myöskään sateisina aikoina vesistöpäästöt turvetuotantoalueilta eivät pääse nousemaan

arvoisa puhemies

pääministeri sipilä

metsähallitus hallinnoi suomen metsiä vesiä meidän kansallisomaisuuttamme ja metsähallituksen luontopalvelut on meidän keskeisin luonnonsuojeluviranomainen tässä maassa

nämä ovat ehdotuksia joilla varmistetaan se että toiminnanharjoittaja jo luvanhakuvaiheessa on riittävän laajasti tietoinen oman hankkeensa erilaisista seuraamuksista ja varmistetaan se että lupaprosessiin ei tule hakemuksia jotka työllistävät sen takia että ne ovat täysin puutteellisia

hallitus on todella saanut tällaisen hakemuksen ja normaalin periaatepäätöksen käsittelymenettelyn pohjalta työ ja elinkeinoministeriö toteuttaa tämän prosessin ja sen aikana arvioidaan eri näkökohtia ja yhteiskunnan kokonaisedun pohjalta ja ydinenergialain pohjalta hallitus aikanaan sitten kun asia tulee hallituksen päätettäväksi voi arvioida tilannetta

siihenkin liittyy haasteita mutta tämä hallitus jostain syystä päätti sen lisäksi heikentää luonnonsuojelun asemaa ja luontoarvojen vaalimisen asemaa suomessa

me olemme korjanneet myös ympäristövaikutusten arviointiprosessia ja tulemme korjaamaan ympäristönsuojelulakia niin että jatkossa näin ei enää voi tapahtua

ministeri vapaavuori kuvasi tilanteen juuri niin kuin asia menee

arvoisa puhemies

edelleenkään ei ole käynyt selväksi miksi perustetaan kolmas tase täysin eduskunnan vallan ja valvonnan ulkopuolelle niin että valtioneuvosto voi omalla päätöksellään siirtää vaikka luonnonsuojelualueita ja muita luonnoltaan arvokkaita vesiä ja metsiä tähän kolmanteen taseeseen pois luontoasiantuntijoiden hallinnasta heidän vaalinnastaan heidän asiantuntemuksensa alta metsätalouden asiantuntijoiden eli metsähallituksen konsernijohdon alaisuuteen

minä voin jo nyt todeta että nykykäytännöillä eivät enää menisi läpi ne tekniset ratkaisut mitä valitettavasti aikanaan talvivaaran kohdalla on toteutettu

on tärkeätä että kaivoshankkeiden alussa ympäristövaikutusten arviointi ja eri osallisuusprosessit ovat sellaisia että alusta saakka suunnitellaan hankkeen toteuttaminen sellaisella tavalla että se kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä ja samalla arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset muihin elinkeinoihin

ympäristönsuojelulain uudistuksen kakkosvaihe on tällä hetkellä käynnissä kun tämä esitys on saatu eduskuntaan ja siinä pyritään erityisesti eläinsuojien osalta selvittämään laajemmankin toimivallan siirtoa aluehallintovirastoista kuntiin jotta nämä maatalouselinkeinojen investointien kannalta tärkeät hankkeet voisivat edetä nopeammin ja jotta voitaisiin nopeuttaa tätä lupakäsittelyä myös aluehallintovirastoissa muiden lupien osalta kun saadaan tehtäviä siirrettyä kuntiin

tässä tapauksessa täytyy sanoa että yritys on itse rikkonut niitä velvoitteita ja ilmoituksia mitkä se on ympäristöluvassaan antanut toiminut luvan vastaisesti lainsäädännön vastaisesti

kuten joissakin tapauksissa on käynyt selville voidaan puhua kymmenien kilometrien vaikutuksista vesistöjen tai ilmapäästöjen hajuhaittojen kautta ja parhaalla ympäristötekniikalla pyritään ympäristövaikutusten arvioinnissa minimoimaan näitä vaikutuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä työ pyritään saamaan kevään aikana työryhmässä valmiiksi ja meillä on myös työn alla se että erityisesti lypsylehmien osalta kahden robotin kokoiset navetat olisi mahdollista siirtää asetuksessa aluehallintovirastoista kuntiin jo nyt ihan lähikuukausina

nyt ei ole kyse taloudesta

muutoinkin on noudatettava lainsäädäntöä niin että keskeisiä kansallisia luontoarvoja luonnonsuojelulainsäädäntöä ja ympäristönsuojelulainsäädäntöä kunnioitetaan mikä osaltaan varmistaa sitä että matkailuarvotkin virkistysarvot säilyvät lapissa ja itä suomessa

ja kun ollaan puhuttu tästä vähentämisestä niin hallitus on silloin linjannut että energiapolitiikassa pyritään lisäämään näitä muita kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja ja maltillisesti suunnitelmallisesti vähentämään turvetuotannon osuutta pitemmällä aikavälillä

elikkä hyvällä yhteiskuntavastuullisella suunnittelulla on mahdollista lisätä kaivostoimintaa pohjoisessa kunhan se alusta saakka täyttää yhteiskuntavastuulliset asukkaat elinkeinot ja ympäristön huomioivat osallisuusprosessit